juridinen henkilö on se vastuukunta niin kuin nimikin sanoo

se oli huolella valmisteltu ei se ollut mikään sattuma vaan siihen paneuduttiin ja valmistauduttiin huolella ja yleisen kiinteistöveroprosentin ylittävä osa ei ole mukana verotulon tasauksessa

hallintovaliokunnan toimialaan ja vastuualueeseen kuuluu maahanmuutto ja tässä mielessä väestön liikkuminen on entistä merkittävämpi asia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se hyödytti näitä voimalaitoskuntia jotka olivat kärsineet myös melkoisia menetyksiä sitten myöhemmin ja se oli semmoinen pitkän aikavälin oikeudenmukaisuuskysymys

kun on tehty puolustusvoimauudistus ja määrärahoja voimakkaasti vähennetään miten tärkeässä roolissa ovat maanpuolustusjärjestöt miten vaikuttavaa toimintaa he tekevät mutta miten erittäin vaikeaa näyttää olevan saada se määräraha edes kohtuulliselle tasolle

lähtökohta on se että hallituksella on varsin kummallinen kunta käsite

mutta mitä tulee sitten siihen miten tämä liittyy tähän kokonaisuuteen niin eihän tässä keskustelussa tai hallitusneuvottelujen yhteydessä ja sen perusteella mitä olen hallituspuolueiden edustajilta saanut tietää ole pohdittu edes minkäänlaisia muita vaihtoehtoja miten tämä homma hoidettaisiin muuten kuin totaalisesti pois verotulon tasauksesta

valiokunta katsoo että eussa on a huolehdittava tehokkaasta ulkorajavalvonnasta sekä luotava b yksi yhteinen tehokas ja oikeusturvan takaava turvapaikkajärjestelmä ja c yhteiset kansainvälisen suojelun myöntämisen perusteet sekä d tehokkaat palautusmenettelyt ja toimiva dublin järjestelmä

kunta on ihmisten yhteisö ei mekaaninen elin ei hallinnon jatke eikä palvelutehdas vaan se on ihmisten yhteisö jossa toteutuvat kansanvallan parhaimmat periaatteet

siinä puhutaan vain sadoistatuhansista mutta sen vaikuttavuus maanpuolustushenkeen ja valmiuteen on erittäin merkittävä

sitä kautta ihminen voi vaikuttaa lähiympäristönsä asioihin

viime vuonna eduskunta lisäsi siihen vähän mutta taas ollaan nollatilanteessa siinä mielessä niin että onko taas sama tehtävä tehtävä että eduskunta lisää

ja sen vaikutukset ovat kuntien välisissä suhteissa todella vakavat

perustuslakimme on lainsäädäntömme perusta ja sen on vastattava sitä todellisuutta jossa elämme

ja haluan todeta vielä sen että eihän tämä vaikuta kuntavaltio suhteeseen ei pienennä julkisen talouden vajetta vaan tämä eriarvoistaa ihmisiä ja siinä on se vakava kysymys

tämä on jotenkin joutavaa toimintaa kun sitä ei sitten saada vaikka eduskunnan tahto oli että se määrärahan taso nousee

arvoisa puhemies

kaikki nämä viittaavat siihen että emme elä sisäisen turvallisuuden ja turvallisuuden kokonaisuudenkaan osalta suomessa missään lintukodossa vaan asioihin on varauduttava

avioliiton muuttaminen miehen ja naisen välisestä liitosta sukupuolineutraaliksi johtaisi perinteisen avioliittokäsitteen sisällön ja merkityksen muuttumiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tekee mieli antaa hallitukselle tunnustuskin siitä että tilannearvio maan taloudellisesta tilanteesta on hyvin samansuuntainen kuin oppositiollakin

tämä hallituksen kunta ja sote soppa on niin sekaisin ja sekasorrossa että näin opposition näkökulmasta alkaa tulla semmoinen säälittävä olo ja aineksia on niin paljon moittimiseen ettei tahdo jaksaa enää moittia

kyllä keskustassa ollaan realisteja siinä että kuntatalous on osa julkista taloutta ja olemme tiiviisti mukana siis kuntina siinä taloudessa missä me elämme ja pitää katsoa miten ne asiat pystyy järjestämään

vastaisuudessa onkin tärkeää että sisäinen turvallisuus saa sille kuuluvan painon selonteon sisällä ja muodostaa selkeän kokonaisuuden

mutta konkreettiset toimenpiteet hallituksella ovat sittenkin vaatimattomat

on nimittäin niin että vaikka eduskunta päättäisi hyväksyä tämän kansalaisaloitteen se perusero joka on miehen ja naisen avioliiton ja samaa sukupuolta olevien parisuhteen välillä säilyy eduskunnan päätöksestä huolimatta

arvoisa puhemies

pääministeri katainen te olette monta kertaa todennut ja korostanut että tosiasiat pitää tunnustaa mutta näyttää siltä että teillä on ote reaalimaailmaan kadonnut koko hallitukselta tässä asiassa

rakennepaketista puuttuu vielä konkretia ja se mikä on todellinen puute on se että eri vaihtoehdoilta puuttuu vaikutusten arviointi

selonteon puutteena voidaan nähdä että vaikka esitetään monia yksittäisiä sisäisen turvallisuuden toimenpiteitä ei esitetä toimia henkilöresurssien eikä taloudellisten resurssien osalta

se on vähän sama asia kuin aikanaan pakinoitsija olli kirjoitti mietelmässään että koti ikävä on pahinta silloin kun ei ole kotia mihin ikävöi

minä erityisesti olen ihmetellyt kokoomuksen kannanottoja tässä asiassa josta on ykskaks tullutkin puolue joka uskoo järjestelmään ja rakenteeseen

nyt tätä perustuslain muutosesitystä on valmisteltu huolellisesti ja muutosesitys ei ole kovin mittava

se on sama tilanne että on vaikea tunnustaa tosiasioita jos ei niitä tunne

arvoisa puhemies

on välttämätöntä että sisäisen turvallisuuden viranomaisten tehtävät ja resurssit arvioidaan perusteellisesti ja tältä pohjalta tehdään pitkäjänteisesti toiminta ja resurssisuunnitelmat joihin myös poliittisesti sitoudutaan

ensin tehdään poliittinen päätös ja vasta sitten selvitetään reformin järkevyyttä ja kirjoitutetaan virkamiehillä perusteluja jo valituille linjauksille

edustaja mäkelä te sanoitte että te olette nyt takuumiehenä sille kun edellinen hallitus käynnisti kuntauudistuksen

on meillä ollut yhteiskuntia joissa on uskottu nimenomaan vain systeemiin

on syytä todeta että muutosesitys joka on nyt käsittelyssä on tasapainoinen kokonaisuus jossa otetaan askeleita parlamentarismin vahvistamisen tiellä

niin kuin totesin kyseessä ei ole mikään radikaali kokonaisuudistus vaan maltillinen täsmennys jossa selkeytetään keskeisten valtioelintemme eduskunnan valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toimivaltasuhteita

arvoisa puhemies

on syytä selkeästi todeta mikä tämän päivittämisen jälkeenkin on hyvin selvää

kun alkoholiveroa muutama vuosi sitten yhdellä kertaa alennettiin hyvin merkittävästi niin tämänkään korotuksen jälkeen ei saavuteta läheskään sitä tasoa jolla silloin oltiin eli korotuspainetta on edelleen tämänkin korotuksen jälkeen ja onkin syytä varautua seuraavaan korotukseen

tärkeä asia on todeta yhteistoimintavelvoite ja silloin ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan eli utvan rooli on hyvin tärkeä

vanhastaan on todettu ja monin tutkimuksin osoitettu että keskeiset keinot vaikuttaa alkoholinkulutukseen ovat hinta ja saatavuus

tärkeä täsmennys on se että tasavallan presidentin ja valtioneuvoston mahdolliset ristiriidat ratkaisee lähtökohtaisesti koko eduskunta

nämä asiat on kokoomus ottanut vaaliteemakseen ja tehnyt vaalimainoksen joka on monella tavalla erittäin onnistunut jossa on se strutsi joka on piilottanut päänsä maakuoppaan

tällaiset ristiriidat ovat kyllä erittäin harvinaisia ja voi sanoa teoriassakin hyvin harvinaisia

tämä on selvästi näin todettu vaikka oma suuri merkityksensä on luonnollisesti asennekasvatuksella eikä sen merkitystä tule vähätellä mutta merkittävämmät tekijät ovat hinta ja saatavuus

harvoin olen nähnyt niin onnistunutta omakuvaa

se kuvaa niin täsmälleen kokoomuksen toimintaa

tässä keskustelussa on todettu että se mittava alennus oli virhearvio ja oli virheellinen päätös mutta sitä pystytään korjaamaan kun näitä korotuspäätöksiä tehdään

miksi te ette kuuntele ja usko tosiasioita

te olette sanoneet omassa lausunnossanne miten selvitystyö on tehtävä että se on tehtävä niin että kuntalaiset jo varhaisessa vaiheessa ymmärtävät vahvan peruskunnan edut

esimerkiksi viime vuonna valmistuneessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa todettiin että suurin yksittäinen uhkatekijä sisäisessä turvallisuudessa ovat alkoholin aiheuttamat ongelmat

sen sijaan on syytä todeta hyvin selkeästi myös se että eu jäsenyydestä voi erota yksinkertaisella ääntenenemmistöllä jonka tämä sali päättää ja se ei muuta sitä vaikka tämä maininta onkin

alkoholista aiheutuvat haitat näkyvät esimerkiksi kuntien päivittäisessä toiminnassa

arvoisa puhemies

lopuksi haluan todeta sen että meillä tärkeä asia koko yhteiskunnassa on parlamentin arvovallan säilyttäminen

se on tällä hetkellä kokonaisuutena yksi yhteiskuntamme merkittävimpiä ongelmia enkä halua sitä paisutella en liioitella enkä kärjistää mutta se on asia johon meidän yhteiskunnassamme täytyy paneutua eri toimenpitein

parlamentti eduskunta ja parlamentarismi on suomalaisen yhteiskunnan ydin

missään olosuhteissa parlamentarismia ja parlamentin arvovaltaa ja sen päätöksentekokykyä ei tule väheksyä sillä jos tätä arvovaltaa murennetaan suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kärsii

jokainen rattijuopon uhri on tässä mielessä turha ja rattijuoppoudesta kaiken kaikkiaan rangaistusten tulisi olla ankarampia

joillakin alueilla on esimerkiksi jos on uusinta rattijuoppoudessa takavarikoitu auto valtiolle ja on todettu että tällä on ollut merkittävä vaikutus

suomalaisilla on aina kun alkoholipolitiikasta puhutaan taipumus vähätellä ongelmia

ei niitä tarvitse myöskään liioitella mutta niitä pitää käsitellä sellaisena kuin ne ovat ja niihin on syytä tarttua niillä keinoilla jotka meillä ovat käytettävissä

me olemme kuulleet sen että euroopan maista suurimmassa osassa voidaan vakaumuksellisista syistä kieltäytyä tästä tehtävästä ja käytännössä suomessa suuressa osassa sairaaloita näin menetellään ja hyvin onnistuneesti

ne ryhmät joissa tällä hetkellä ongelmat näkyvät ovat tässä keskustelussa tulleet ilmi

en ymmärrä miksei tässä voitaisi toimia niin että tässä on lain suoja eikä tehdä tästä asiasta se

alkoholisoituminen tapahtuu vähän huomaamatta hiljaisesti ja yksinäisyydessä esimerkiksi käyttäen hanaviiniä vähän niin kuin itseltäkin salaa

ei tämä ole pelkästään tekninen kysymys vaan tässä on kysymys paljon isommasta asiasta kun on elämästä kysymys

huomaamatta on tapahtunut tämä hiljainen alkoholisoituminen ja se on melkoinen terveysongelma ja sosiaalinen ongelma tällä hetkellä

nuorison alkoholikäyttäytymisestä on puhuttu paljon ja siihen on syytä erityisellä tavalla paneutua

mutta kaiken kaikkiaan tämä varsinainen asia eli alkoholiveron korottaminen tässä yhteydessä on mielestäni hyvin perusteltu ja toivottavasti sille tulee myös vielä jatkoa

on syytä antaa tunnustus valtiontalouden tarkastusviraston toiminnalle

virasto on kiinnittänyt huomiota oleellisiin asioihin ja voi sanoa että tarkastusviraston toiminta on vaikuttanut ja vaikuttaa toiminnan muutokseen

arvoisa puhemies

tarkastusvirasto on arvioinut finanssipolitiikan tavoitteiden toteutumista ja todennut sen että suuri osa tavoitteista tällä vaalikaudella on jäänyt toteutumatta

tämä hanke on useammasta syystä tärkeä

sillä on merkittävä seurausvaikutus erityisesti pohjois suomen taloudelle

suomi on tuontienergiasta erityisen riippuva maa

oleellinen asia joka liittyy koko meidän finanssipolitiikkaan laajasti on vaikuttavuuden arvioinnin puute

kun suunnitellaan eri toimenpiteitä pitäisi aina pystyä arvioimaan saadaanko niillä toimenpiteillä ne vaikutukset mihin pyritään

esimerkiksi viime talvena silloin tammihelmikuun taitteessa kun oli kovat pakkaset meillä oli sähkön tuonti niin sanotusti tapissa

eräs kunta alan asiantuntija professori totesi useamman kerran tutkiessaan tätä kuntarakennelakiehdotusta että hänelle ei oikein ole selvinnyt mihin ongelmaan tämä lakiehdotus on ratkaisu

oli aika lähellä ettei jouduttu säännöstelemään

kyllä meidän on pakko ratkaista tämä energiaomavaraisuutemme

joku surullinen esimerkki on pankkivero jonka vaikutus on ehkä ennemmin kielteisempi kuin myönteisempi

ei tässä tarvita liikaa idealismia vaan realismia

tällä pyritään johonkin tällä pyritään keskittävään rakenteeseen mutta se ei ole ratkaisu siihen mihin sen pitäisi olla mihin sen sanotaan olevan että palvelut paranevat ja talous paranee

pitää pystyä ja pitää käyttää resursseja siihen että arvioidaan mitä tuloksia suunnitelluilla toimenpiteillä saadaan

tällä hetkellä on hyvin tärkeää se että meidän finanssipolitiikka on uskottavaa ja luotettavaa ja riittävän pitkäjänteistä

tämän kuntarakennelain ja koko hallituksen kuntauudistuksen tavoite on selkeästi poliittinen ja kun tavoite on tällainen silloin tosiasiat väistyvät vaikka erityisesti kokoomus on halunnut paasikiveä muistella ja todeta tosiasioiden tunnustamisesta